mietintöön sisältyy myös vastalause sekä kaksi lausumaehdotusta

kotihoidon tuki on vahvistanut monien perheiden sisäistä tilannetta kun on ollut tämänkaltainen mahdollisuus ja sen tähden minäkin vetoan hallitukseen

arvoisa puhemies

toivon että tämä valtiovarainvaliokunnan mietintö käsitellään asiallisesti ja saatetaan loppuun jotta ne ehdotukset jotka tähän liittyvät tulevat voimaan mahdollisimman nopeasti

suomen hallituksen talouspolitiikan onnistumisen yksi selkeä mittari on se millä hinnalla valtio kunnat suomalaiset yritykset ja suomalaiset kotitaloudet saavat lainaa ja mitä ne joutuvat maksamaan tästä korkoa

arvoisa puhemies

keskusta on lähtenyt siitä että keskusta haluaa tasapainottaa nämä hallituksen tekemät kuntien valtionosuusleikkaukset sillä että tehtäviä vähennetään

arvoisa puhemies

mehän äänestimme valtiovarainvaliokunnassa keskustan esittämästä vaihtoehdosta ja mehän tulemme näkemään täällä tämän viikon aikana jolloinka tästä asiasta äänestetään mitenkä kokoomus tulee tässä käyttäytymään

tietenkin meitä kiinnostaa mitä ja millä tavalla järjestettyinä ne maksavat vahvassa peruskunnassa mitenkä ne maksetaan ja mitenkä ne järjestetään kuntayhtymässä jossa on useampi kunta mukana

mutta arvoisa puhemies minusta hyödyllisempää olisi käydä keskustelua siitä mitenkä me saisimme tulevaisuudessa enemmän verotuloja ettei tarvitsisi valtionosuuksia vähentää eikä tarvitsisi heikommilta ottaa

meitä kiinnostaa se kuinka lyhyessä ajassa kuntalainen pääsee lääkärin vastaanotolle

arvoisa puhemies

sen tähden viittaan tähän suomen pankin kasvuennusteeseen joka lähtee siitä että suomi ei välttämättä pääse mukaan kasvuun vaikka se voimistuisi kun meillä ei ole tehty eikä tehdä investointeja

niille jotka seuraavat tätä keskustelua välttämättä ei ole selvinnyt se että huomenna me muuten päätämme siitä annammeko me irlantilaisille mahdollisuuden vai emmekö

meitä ei kiinnosta ollenkaan se kuka on omistaja koska lääkäri tekee kuitenkin oman diagnoosinsa sen perusteella mikä potilaan tilanne on

arvoisa puhemies

suomalaiset ovat kiinnostuneita siitä miksi julkinen perusterveydenhuolto ei ole kehittynyt samassa tahdissa kuin julkinen erikoissairaanhoito

kysynkin pääministeri katainen onko teillä olemassa laskelmia joilla te voitte osoittaa että pienempien kuntien kuntayhtymässä tuottama palvelu on kalliimpi kuin jossakin suuressa peruskunnassa tai toimiiko siellä henkilökunta huonommin vai päinvastoin

minulle kun tätä ratkaisua olen tekemässä sellaiset asiantuntijat kuin suomen tasavallan presidentti ja suomen pankin pääjohtaja merkitsevät hyvin paljon

se miksi perusterveydenhuolto ei ole kehittynyt johtuu siitä että me olemme täällä eduskunnassa säätäneet lisävelvoitteita julkiselle perusterveydenhuollolle ja emme ole samaan tahtiin lisänneet resursseja ja voimavaroja

olen ymmärtänyt että euroopan ja euroalueen taloudessa on positiivisia kasvun merkkejä ja jos äänestämme vastaan tätä pakettia me tuhoamme nämä kasvun mahdollisuudet

sen tähden haluaisin antaa irlannille mahdollisuuden mutta myös suomelle ja kaikille muille euroopan maille että me pystyisimme selviytymään tästä kriisistä jonka keskellä me olemme

tämä on johtanut siihen että henkilöstö on vuotanut erikoissairaanhoidon puolelle

ainoastaan uudella kasvulla uudella työllä ja sillä uudella panoksella me voimme hyvinvointivaltion turvata

sen tämä maakuntamalli turvaa samalla tavalla kuin tähän asti on turvannut erikoissairaanhoidon

arvoisa puhemies

yli kahden vuoden aikana yksittäisten tukipakettien käsittelyn yhteydessä on käyty samankaltaista keskustelua mitä nytkin

ydinkysymys kuitenkin on se että meidän suomalaisten pitää ratkaista onko entistä tiiviimpi ja yhteisvastuullisempi eurooppa suomen ja tulevien suomalaisten etu ja kannattaako meidän rakentaa tämänkaltaista tiivistä yhteisvastuullisuutta vai onko olemassa jokin vaihtoehto

arvoisa puhemies

minäkin innostuin edustaja viitasen muutamasta väitteestä joissa korostettiin että ensi vuoden talousarviolla ja täydentävällä esityksellä torjutaan eriarvoisuutta

tilanne on vakava niin kuin on korostettu

arvoisa pääministeri nyt te olette menossa huippukokoukseen tilanne on toinen

arvoisa puhemies

ensinnä kannatan lämpimästi edustaja kataisen ja edustaja rantakankaan tekemiä ehdotuksia joilla on merkitystä julkisen talouden tasapainolle

arvoisa puhemies

tässä on monilla eri mittareilla yritetty mitata sitä mitenkä hallitus on onnistunut tässä suhdannetilanteessa omassa talouspolitiikassaan

toistan ministeri pekkarinen totesi

edelleen haluan antaa voimakkaan tukeni edustaja tiilikaisen täällä esittämiin näkemyksiin joilla hyvinvointivaltion turvaamista yritetään tukevoittaa niin että julkisen talouden tasapaino voitaisiin saavuttaa jo mahdollisimman varhain lähivuosien varrella

onko oikein että pieni suomi tämän kaltaisessa tilanteessa tuleva ministeri joutuu samalla osuudella osallistumaan ja jos näin on niin eikö ole oikein että kerrotte siellä että kyllä tässä vaiheessa pitää kysyä suomen kansalta onko se valmis etenemään liittovaltion suuntaan

suomihan on pärjännyt euroalueella euroopan unionissa ja koko maailman laajuisesti tässä erittäin hyvin ja nimenomaan korolla on merkitys heikommassa asemassa oleville nuorille perheille lapsiperheille ja monille sellaisille jotka ovat tehneet pitkiä investointeja omassa elämässään ja kukaan meistä ei voi kiistää sitä etteikö tämä olisi yksi selkeä mittari joka on hyvin tasapuolinen

arvoisa puhemies

keskusta on lähtenyt siitä että leikkausten tiellä tätä maata nousuun ei saada ja siksi koko tämän vaalikauden olemme lähteneet siitä että pitää saada aikaan kasvua pitää tehdä sellaisia toimia joilla saadaan aikaan kasvua

enemmistöpäätöksellä siinä kunnassa jouduttiin tekemään veroprosenttipäätös

mikäli keskustan vuosi sitten esittämä vaihtoehtobudjetti olisi hyväksytty niin olisin varma siitä että verotulot tältä vuodelta olisivat selvästi paremmat ja uuden kasvun eväät erityisesti metsätalouden ja maatalouden osalta olisivat paremmat ja viljelijöiden tulevaisuudenusko olisi vakaampi ja investointitahti sillä tavalla varmemmalla pohjalla

sen seurauksena kun tiedetään mitenkä kunnallisveroprosentti kohtelee eri tulonsaajaluokkia voi kysyä onko tämä valtionosuuspäätös kunnille toiminut niin että epätasa arvoa on lievennetty

mutta te hyvin ymmärrätte että jos vuosi vuodelta budjetti kerrallaan me joudumme tekemään oikaisuja sellaiseen budjettiin joka ei perustu meidän lähtökohtiimme niin tarvitaan myöskin rakenteellisia uudistuksia

eli hallitus on onnistunut politiikallaan siinä että suomessa korot ovat erittäin alhaalla

ei varmaankaan

kärsijöinä ovat nimenomaan ne jotka ovat kuntapalveluista riippuvaisia heikommassa asemassa olevia työttömiä vanhuksia ja sairaita

uusi kasvu on ainut tapa jolla julkisen talouden tasapainoa voidaan parantaa ja kasvu edellyttää sitä että meillä saadaan aikaan investointeja suomalaiset yrittäjät ja yritykset uskovat siihen että meillä on olemassa pitkä linja joka on veropoliittinen joka on koulutuspoliittinen ja joka on sellainen liikennepoliittinen joka varmistaa sen että valtakunnan eri osissa on olemassa toimivat liikenneverkot on osaavaa työvoimaa ja on olemassa sellainen verkko joka tämän kaiken mahdollistaa

se on keskustan linja

arvoisa puhemies

tässä keskustelussa kolme asiaa on noussut ylitse muiden

niin kuin olen todennut päätöksiä pitää tehdä ajassa ja myöskin on syytä muistaa että me olemme suomen keskustan kansanedustajia

urpilainen esitti että suomalaiset tarvitsevat unelmia suomalaiset tarvitsevat toivoa ja nyt kun maailmantaloudessa on tapahtunut se mitä on se koskettaa meidän vientiteollisuuttamme ja nyt ainoastaan kotimarkkinat voivat pitää meitä pinnalla

täällä on kuultu että kahden edellisen vuoden aikana te olette tehneet erilaisia veroratkaisuja jotka ovat sotkeneet energiamarkkinaa

arvoisa puhemies

me olemme vain kritisoineet että kun sen seurauksena mahdollisesti erilaisia ryhmiä joutuu heikompaan osuuteen niin myöskin heidän asemansa pitäisi turvata ja varmistaa samalla

uskon että valtaosa suomalaisista odotti että tässä hallituksen ohjelmassa löytyy konkreettisia keinoja millä tavalla suomeen luodaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä uusia työpaikkoja

erityisesti puuenergian osalta kävi niin että oli lämmin talvi tulossa kivihiilen hinta laski

arvoisa puhemies

ei kannata lietsoa tuhon tietä

tämä hallitus ei ole kyennyt tämän vaalikauden aikana luomaan suomalaiselle elinkeinoelämälle sellaisia edellytyksiä että se tässä vaimean talouskasvun aikana olisi kyennyt löytämään uusia toimintaedellytyksiä

oli tänään mahdollisuus kuulla kuntaliittoa valtiovarainvaliokunnan henkilöiden osalta

te vähensitte puun tukea minkä seurauksena monet pienet yrittäjät jotka tekivät koneita ja laitteita tai ostivat niitä joutuivat tekemään peruutuksia ja koko tämä ketju halvaantui

sen tähden edustaja rehula moneen otteeseen on kertonut mitä perusturva merkitsee keskustalle ja sen tähden puolustamme myöskin muiden heikommassa asemassa olevien ja vähävaraisten asemaa

me tiedämme edustaja zyskowicz että työpaikkojen syntyminen edellyttää investointeja ja investointien edellytys on että on ennustettavuutta ja pitkäjänteisyyttä

tämän koulutuksen osalta selvästi kävi ilmi että toisaalta hallitus antaa yhteiskuntatakuun muodossa lisäresursseja mutta toisaalta leikkaa ja viittaa siinä ikäluokkien pienentymiseen

pääministeri katainen te lupasitte kaksi asiaa

tasapainottaa valtiontalouden ja turvata suomalaisen työn ja yrittäjyyden kaikissa oloissa

eli hallitus on toiminut niin että suomalaiselle elinkeinoelämälle on tullut sakkokierroksia suhteessa muihin

siksi tällainen poukkoilu eri asioissa tänään päätetään tuota huomenna se perutaan ei lisää ennustettavuutta ja uskottavuutta

tämä ei pelkällä poliittisella päätöksellä toteudu tarvitaan laajaa kansalaisten sitoutumista

sen tähden tarvitaan muutos

sen tähden on vaarallista kohdentaa säästöpäätöksiä niihin ihmisiin jotka asuvat etäällä ja kaukana tai joidenka toimeentulo on heikompi

sen tähden tarvitaan innovaatiotukea sen tähden tarvitaan yritysten pääomittamista ja sen tähden tarvitaan monta monta muuta asiaa

yksi keskeinen ja merkittävä asia josta me keskustassa olemme kantaneet huolta on ollut se että ei voi olla oikein että suomalainen pk yrittäjä joutuu maksamaan rahasta korkoa monta prosenttia enemmän kuin muu suomalainen

mutta nimenomaan asiantuntijat korostivat sitä että meillä on kuitenkin syntynyt syrjäytyneiden joukko ja se kompensoi selvästi tätä ikäluokkien pienentymistä ja sen tähden me joudumme tilanteeseen jossa valitettavasti yhteiskuntatakuu ei tällä tavalla toteudu kuin tällä hetkellä uskotaan

näin ei voida jatkaa

tarvitaan muutos ja sen muutoksen pitää olla sellainen joka ottaa huomioon tämän heikon talouskehityksen ja antaa edellytyksiä sille uudelle potkulle joka tämän uuden suunnan hahmottaa

me olemme toivoneet ja toivoneet ja pyytäneet esityksiä joilla sellaisia yrittäjiä voidaan auttaa joidenka rahoituksen saatavuus on epävarmaa

tulevina kuukausina tullaan näkemään millä tavalla suomalaiset kuluttajat luottavat tähän hallitusohjelmaan ja se kotimarkkinoilla ratkaisee mikä tulee olemaan tämän hallitusohjelman hinta ja millä tavalla suomalaiset kuluttajat ja kansalaiset tätä hallitusohjelmaa joko moittivat tai kehuvat

tuen myös kaikkia niitä puheenvuoroja joita täällä esitettiin joilla työn tarjontaa voidaan lisätä ja aktivoida millä on selkeä vaikutus siihen että vaihtotase voi parantua

investointeihin ja yrityksiin ja yrittäjiin vaikuttavat myös monet sellaiset toimet jotka välttämättä eivät tarvitse rahaa esimerkiksi luvitukset ja turhanpäiväiset valitukset jotka eivät johda mihinkään mutta jotka siirtävät investointien alkua monta kertaa monta vuotta ja jotka yrittäjän kannalta ovat hyvin väsyttäviä prosesseja jotka kuitenkaan valittajan kannalta eivät johda muuhun kuin siihen että hanke siirtyy joskin joltakin kohdin saattavat vaikuttaa siihen että koko hanke saattaa kaatua

kansallinen turvallisuus ja kansalaisten turvallisuus monesti kiteytyvät siihen uskooko ihminen voiko ihminen olla varma että jos hän kohtaa sairauden hän tavoittaa lääkärin hän välittömästi saa lääkärin

meistä monet tässäkin salissa varsin hyvin tietävät että on olemassa hyvin pieniä terveyskeskuksia joissa yksi lääkäripariskunta pystyy antamaan palveluja

he tuntevat koko potilaskentän tuntevat heidän sosiaalisen taustansa ja varsin hyvin osaavat arvioida mikä tilanne milloinkin on edessä ja sen tähden tämä terveyskeskus on hyvin lääkärikeskeinen

olen moneen kertaan peräänkuuluttanut sitä että minusta on oikein että käydään talouspoliittista keskustelua esitetään erilaisia vaihtoehtoja

jos tämän ongelman haluamme ratkaistaan viimeinen pitää varmistaa se että julkista terveydenhoitoa vahvistetaan

valitettavasti yhdyn siihen näkemykseen mitä edustaja rossi totesi että velkaantumisen vaihtoehto ei voi olla se että ryöstetään suomen pankki otetaan sitran tase käyttöön tehdään pankkivero pistetään voimalaitoksille vero

lääkäreiden ratkaista niin julkisen terveydenhuollon mahdollisuus saada lääkäreitä pitää varmistaa niin että esimerkiksi kun lääkäri hakeutuu koulutukseen hänen kanssaan tehdään sopimus siitä että hän on velvollinen toimimaan esimerkiksi vähintään viisi vuotta julkisessa terveydenhuollossa

arvoisa puhemies

vaalien jälkeisissä hallitusneuvotteluissa aina käydään se vääntö kuinka paljon perusturvaa ja pienituloisten asemaa parannetaan

me olemme käyttäneet koskelan jussin tavalla sitä kuokkaa kovalla sisulla ja selkeällä päämäärällä

valitettavasti pitää vain sanoa niin että tämän hallituksen ja tämän vaalikauden aikana onnistuimme paremmin ja siitä pitää antaa tunnustusta myös kokoomukselle

saatiin pienituloisten verohelpotus saatiin ruuan arvonlisävero saatiin takuueläke ja saatiin vähimmäisetuudet

sen tähden on syytä muistaa mitä on saatu aikaan

te kerroitte että varallisuusveron poisto rahoitettiin kiinteistöverolla

kunnat päättävät kiinteistöverosta

hallituksen finanssi ja talouspolitiikka on synnyttänyt luottamusta on syntynyt uusia yrittäjiä on syntynyt uusia yrityksiä uusia työpaikkoja kymmeniätuhansia

se on osoitus luottamuksesta

myös hallituksen viimeaikaiset teot metsäteollisuuden toimintaedellytysten parantamiseksi ovat synnyttäneet luottamusta puukauppa on lähtenyt liikkeelle

metsäteollisuudella on tällä hetkellä paljon suuremmat puuvarannot kuin koskaan aiemmin ja puukauppa käy hyvin hyvin vilkkaana

lisäätte ruuan pakkausveroja lisäätte jäteveroja

nythän käsittelyn pohjana on kolmas lisätalousarvio

viimeksi tästä todisti edustaja satonen ja vihreät vahvistivat täällä ei enää edustaja sinnemäki ole paikalla että näin todella on

olen aivan varma että espoolaisilla vantaalaisilla helsinkiläisillä hiekkalaatikoilla vihreitä äänestäneet äidit muistavat tämän keskustelun

tämä ehdotus jota hallitus ja valiokunnan enemmistö esittää nostaisi niin kuin kuulimme verojaoston puheenjohtajan esittelystä pääomatulojen verotusta